yleiskeskustelu on päättynyt ryhdytään yksityiskohtaiseen

eduskunta hyväksyi

tähän lakiehdotukseen syvänä

voin lohduttaa häntä sillä että ei nyt kannata hirveästi hämmentyä eikä vähimmässäkään määrin hermostua jos näin suuren uudistuksen yhteydessä joissakin lehdissä ja yksittäisissä puheenvuoroissa esitetään kriittistä arviointia

toisen käsittely esitellään päivitys neljästoista sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin samassa käsi se keskustelu on

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

pöydällepanoa varten esitellään päivystyksen viidestoistaosan voi myös ostaa erot tätä mietitä pannaan pöydälle kahdeskymmenesviides yhdeksättä kaksituhattaneljätoista pidettävään taas istuu väestölle maksetaan tätä samaa menetelmää päivystyksen kuustoista viva kaks kaksasioiden osalta

tynkkynen omassa puheenvuorossaan aika hyvin toi esille nämä eri vaihtoehdot elikkä investointituet ja syöttötariffit ja analysoi myöskin sitä miten niitten kanssa on onnistuttu

meille näitten syöttötariffien valmistelussa oli erittäin tärkeää tämä markkinaehtoisen elementin mukaan saaminen ja onnistuimme mielestäni hallituksessa kohtuullisen hyvin ja vielä hyvässä yhteistyössä metsäalan toimijoiden kanssa

eduskunnan seuraava täysistun torstaina kahdeskymmenesviides yhdeksättä kaksituhattaneljätoista kello kuusitoista tämä

arvoisa puhemies

minusta se oli erinomaisen hyvää vuoropuhelua

tärkeää todellakin on että pystytään uusiutuvaa energiaa tukemaan ja samalla varmistamaan se että teollisuudelle tärkeä ainespuu ei suuntaudu polttopuuksi

nimittäin vain sillä vastuullisella ja tulevaisuuteen varautuvalla taloudenpidolla oli ylipäätänsä mahdollista käyttää tätä velkaantumismahdollisuutta hyväksi

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle lakivaliokunnan ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto

jos me olisimme toimineet niin kuin sosialidemokraattinen oppositio esitti niin meillä ei olisi ollut mahdollisuutta pehmentää tämän laman vaikutuksia samalla tavalla kuin nyt on tehty

minun täytyy nyt kyllä sanoa että se kielenkäyttö mitä opposition puolelta kohdistetaan hallitukseen ja hallituspuolueisiin on minusta anteeksi vaan ed

gustafsson loukkaavaa

heinäluomalta termiä lökäpöksyhallitus

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivalion

mutta itse asiaan

kun me varsinkin kokoomuksen eduskuntaryhmän puolelta olemme omasta mielestämme aivan viime aikoinakin tuoneet esille merkittäviä avauksia työttömyyden hillitsemisen ja nuorisotyöllisyyden parantamisen suhteen niin siinäkin suhteessa tämä kritiikki tuntuu kyllä aika lailla kestämättömältä

oma anteeks

no anteeks nyt on puhemiehen luoteessa painovirhe oikea valiokunta on hallintovaliokunta siis puhemiesneuvosto ehdottaa paasio lähetetään hallintovaliokuntaan

osittain on osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväys ja kolmas saisin ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuks

arvoisa puhemies

ministeri cronbergiltä haluaisin täsmennystä hänen puheenvuorossaan olleeseen lausumaan kun hän totesi että näitten ammattiin valmistuvien nuorten työharjoittelupaikkojen järjestämisessä on ollut ongelmia vaikka työmarkkinajärjestöjen tasolla asiaan on ollut ymmärtämystä

on päättynyt

eduskunta hyväksyy sopimuksen että eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen että lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt lakiehdotuksesta

voiko olla niin että työpaikkatasolla johonkin aataminaikaisiin säännöstöihin turvautuen pyritään estämään nuorten ammattiin valmistautuminen

ministeri huovinenko aloittaa

osittain aina osittain toisen käsittelyn esitellä alle neljäsosa ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

edustajat kuusisto juvonen mäkisalo ropponen rehula ja saarikko

keskustelu on päättynyt

sen jälkeen jatkamme ellei jotakin aivan poikkeuksellista ilmene puhujalistasta

eduskunta hyväksyy sopimuksen ja eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään katetun lakiehdotuksen että lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ja

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

osittain ainoan osittain toiseen käsittelyyn esitellä arve viidesosa ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

kiitoksia ministerit nousevina ritsos on sitten käynnistämme debattiosuuden osalli osallistumismahdollisuutta voi tiedustella painamalla vei painiketta nousemalla seisomaan

keskustelu on päättynyt

keskustelu on päättynyt

muistutan tässä vaiheessa että tätä käydään todella vastauspuheenvuoroin ja yritetään pidättäytyä siinä minuutissa niin yhä useammat saavat puheenvuorot

mutta kun edustaja niinistö joka oli vihreitten ryhmäpuhuja poistui ja tuli takaisin niin myöskin hän on oikeutettu vielä yhteen debattipuheenvuoroon

lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt

heinäluoma minä muistan yhden tilanteen tässä taannoin jolloinka te kannoitte valtavasti huolta sen kun hallituksessa aika värikkäitten vaiheitten jälkeen vaihtui ulkoministeri

asiaa loppuunkäsite

on päättynyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn tuo eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällä mietinnön mukaisena että lakiehdotuksensa meni

toiseen käsittelyyn käsitellään apex olisi edustaa soli vilppaan

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

asian käsittely keskeytetään

ja on toisen käsittely esitellään pari syhdeksänsasi nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään maajäristyksen kahdeksasosia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö

otetaan vielä kaksi kysymystä ja sen jälkeen ministeri saa ensimmäisen vastausvuoron

keskustelu on päättynyt

lähetekeskustelua varten esitellään päiväkäskyn kuudessa asia kuin myös puhemiesneuvosto ehdottaa että lakivaliokunta keskustelu on päättynyt ja asia lähetä

eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen että lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt

todella lähtöesitys on että hallintovaliokunta jolle perustuslakivaliokunta antaa lausuntonsa mutta jos hallintovaliokunta asiaa käsitellessään katsoo tarpeelliseksi pyytää lausunnon vaikkapa puolustusvaliokunnalta niin se kyllä järjestyy minun mielestäni ihan normaalikäytäntöjen mukaisesti

ja perustelut tulivat

lähetekeskustelua varten esitellä päivystyksen seitsemän soosin puhemiesneuvosto eroteta asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

asian käsittely keskeytetään

vielä tätä keskustelua rytmittääkseni totean että me tuolla debatin loppupuolella tulemme ehkä vielä ryhmäpuheenvuorojen käyttäjien yhteenvetopuheenvuoroihin mutta yritetään jakaa tätä vastuuta aika lailla tasaisesti tässä

eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen peruskuntosi syvemmässä käsittelyssä tekemässään päätöksen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä lakiehdotus on toinen käsittely on päättynyt asia on loppuunkäsitelty

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään vaati

erinomainen suoritus

lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt ja

elikkä seuraavat vastauspuheenvuorot vielä myönnetään

osittain ainoan osittain toisen käsittely esitellään waivers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

edustajat alanko kahiluoto tolppanen erkki virtanen kiljunen wallinheimo hongisto sarkomaa

ensin päätetään työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja varauman tekemisestä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista

lähdemme purkamaan edustaja tolppasesta

keskustelu on kaikki tämä näkyy asian käsittely keskeytetään

osittain on osittain toisen käsittely esitellään pääjäristyksen kymmenosaisen ensin päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

arvoisa herra puhemies

eduskunta hyväksyy uuden sopimuksen eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päädyt lakiehdotukseen

yksi lahjomaton tunnusluku joka kertoo kuitenkin että kuntataloudessa juuri tällä poikkileikkaushetkellä menee kohtuullisen hyvin on se että negatiivisten vuosikatteitten kuntien lukumäärä on merkittävästi laskenut

kumpula natrin kanssa pohtimalla sitä hallituksen alttiutta ja valmiutta tehdä tarvittavia muutoksia

niitä on vielä ihan riittävästi jäljellä

lakiehdotuksen toinen käsittely on päätettävä asia

se on osittain ainoaan osittain toisen käsittely esitellään päiväys yhdestoista

totta kai täällä eduskunnan valiokuntavaiheessa täytyy olla rohkeutta ja valmiutta tarkastella hallituksen esitystä tutustua tarkemmin sen perusteluihin ja jos ilmenee sitten perusteltua syytä esittää erilaisia näkemyksiä niin totta kai siihen on oltava valmiutta

ensin päätetään työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta sekä ilmoituksen antamisesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

mutta ollaan nyt sitten silläkin puolella rehellisiä ja sanotaan ääneen se että ei voida varmasti kuntataloutta laskea näin nopeasti kasvavien verotulojen ja valtio osuuksien varaan vaan tarvitaan määrätietoisesti paras hankkeen jatkamista ja myöskin palveluprosessien kehittämistä

keskustelu on

ensimmäinen kierros käydään ryhmäpuheenvuorojen käyttäjien osalta

eduskunta hyväksyi yleissopimuksen sekä ilmoituksen antamiseen

pitäydytään maksimissaan minuutissa

kannattaa ehkä myöskin mainita se että eräs peruste tälle turpeen alhaiselle verokohtelulle oli myöskin se että halutaan sillä varmistaa se että teollisuuden tarvitsemaa ainespuuta ei suuntaudu polttoon

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päivystyksen kahdestoista asian käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

esillä on kututopuheenvuoroa varasinnen lauri heikkilä oli mun puhemiesneuvosto ehdottaa että harva se on perusteltava minusta ei tiedä nainen edustaja heikkilän asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

eikö se ole niin että myöskin tuossa prosessissa tätä turvetta tarvitaan ikään kuin sen puumassan ohella tällaisena katalyyttipolttoaineena että se prosessi onnistuu oivallisesti

yleiskeskustelu on päättynyt tai yritä yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä mielin mukaan että lakiehdotuksen ensimmäinen pohjana on päätetty tähän ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päivi tikkasen kolmastoista asy käsittelyn pohjana liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö

sitten yritämme saada tämän puheenvuorolistan ajettua loppuun

sitten puhujalistaan